tai jos kyse on lain mukaan hoidollisesti raskaasta siirtymävaiheesta tarkoittanee varmaan siirtymävaihetta tuonpuoleisiin omaishoitajalle voidaan maksaa korvausta tätä enemmän

hallituksen esitys on asiantuntijoidenkin mielestä huono

omaishoitaja tekee työtä vuorotta

omaishoitajat kokevat että yhteiskunta ei arvosta omaishoitajan työtä vaikka omaishoito on ylivoimaisesti edullisin hoitomuoto

arvoisa puhemies

meillä on hyvä erikoissairaanhoidon järjestelmä tällä hetkellä sairaanhoitopiirit ja nyt ne lakkautetaan ja tätä erikoissairaanhoidon järjestelmää hajautetaan ja on hyvin vaarallista miten nämä erikoissairaanhoidon palvelut saadaan

arvoisa puhemies

omaishoitajat uhrautuvat henkensä edestä hoitaessaan omaistaan ympäri vuorokauden

kolmanneksi rahoituksesta ei ole mitään tässä puhuttu

rahoitus on kaikista olennaisin

hallitus on leikkaamassa peruspalvelujen rahoitusta ja myöskin terveydenhoitopalvelut tätä kautta heikkenevät

neljänneksi todella tässä on hallintojen ja himmeleitten himmeli

arvoisa puhemies

hallituksen lisäbudjettiesitys ei lainkaan poista kansalaisten lisääntyvää eriarvoisuutta saada tasa arvoiset peruspalvelut kaikkialla maassamme ja eri väestöryhmille

on selvää että tämä valtava espoon vantaan turun tai tampereen kaupungin vuosibudjetin kokoinen tukipaketti kriisimaille on pois jostain

maamme hallitus vähät välittää sadoistatuhansista työttömistä ja heidän perheistään

arvoisa herra puhemies

perussuomalaisten mielestä kaikki mahdolliset toimet on suunnattava työttömyyden nujertamiseen

perussuomalaiset eivät voi hyväksyä euroopan vakausmekanismia

eurooppa on keskellä velka ja finanssikriisiä uskottavuuskriisiä poliittista kriisiä ja mikä pahinta moraalista kriisiä kiitos maamme ja eun päättäjien

työttömyys ja erityisesti nuorten työttömyys tulee katkaista mahdollisimman nopeasti joko eri tavoin työllistämällä tai koulutuksella

arvoisa puhemies

suomi rikkoo eun perussopimusta kun hallitus on valmis takaamaan ja maksamaan veronmaksajien pussista uppoavien velkamaiden lainoja kymmenientuhansien miljoonien eurojen edestä

kun otetaan huomioon säästyvät sosiaali ja työttömyyskulut ja palkasta saatavat verot ja sosiaaliturvamaksut valtiolle ja kunnille palautuu palkkatukiosuudesta kaksi kolmasosaa suoraan takaisin

lisävähennykseen olisivat oikeutettuja vain osakeyhtiöt ja osuuskunnat työntekijöilleen maksamiensa tutkimus ja kehittämistoiminnan palkkojen perusteella

kun mikään ei riitä maamme hallitus haluaa rahoitusmekanismi ervvn avulla tai kautta jopa ostaa velkamaiden roskalainoja eli joukkovelkakirjoja jälkimarkkinoilta tukemaan riskisijoituksia antaneita pankkeja ja antamaan surutta ennakoivaa tukea velkamaille

jos nykyisen kaltaista tukipolitiikkaa jatketaan vakausmekanismien kokoa on tulevaisuudessa kasvatettava vielä moninkertaiseksi ehdotetusta

hallituksen esityksen mukaan nämä rajaukset huomioon ottaen työttömyyspäivärahaan oikeutettu olisi direktiivin mukaisen yhdenvertaisen kohtelun piirissä olevista vain hyvin harva vain muutamia tuhansia henkilöitä

evmään osallistumalla kataisen hallitus pelaa uhkapeliä suomen taloudella

lisävähennyksen mielekkyys perustuu arvioon että verokannustimen avulla isompi joukko yrityksiä voisi aloittaa tutkimus ja kehittämistoiminnan

siksi kolmas sektori on näiden työllistämisessä avainasemassa

pahimmassa tapauksessa seuraukset ovat suomen talouden kannalta suorastaan katastrofaaliset ja parhaimmassa tapauksessakin suomen maksettavaksi tulee ehkä muutaman sadan miljoonan tappiot

puhutaanko kuukausitasolla miljoonista ja vuositasolla jopa kymmenistä miljoonista euroista ja silti hallituksen esityksessä todetaan että esityksen valtiontaloudelliset vaikutukset ovat hyvin vähäiset

tilanteen edelleen pahasti kriisiytyessä euro hajoaa hallitsemattomasti tukipaketeista huolimatta ja maksettavaksemme lankeavat euron hajoamisen aiheuttaman taantuman lisäksi tukipakettien miljardivastuut

ihmisten oikeusturva on vaarassa

tämän lautakunnan päätöksenteon nopeudella on yksittäisen ihmisen oikeusturvan kannalta ratkaiseva merkitys

tällöin valtio tuskin kykenisi vastaamaan perustuslaillisista velvoitteistaan

lautakunta ei pysty palvelemaan asiakkaitaan perustuslain edellyttämällä tavalla

on valitettavaa että verohuojennuksen kansantaloudellisia vaikutuksia kuten vaikutusta talouden kasvuun ja tuottavuuteen ei ole arvioitu

tällaista väärää politiikkaa emme voi hyväksyä

rakentava puhe

kun taloudellisia vaikutuksia ei tiedetä on vaikea tehdä täysin rationaalista päätöstä lakiesityksen hyvyydestä

arvoisa puhemies

kauniita lakeja ja asetuksia on varmaan mukava säätää kuten nyt käsittelyssä oleva ammatillisen koulutuksen laadun parantamista ja säädösten selkeyttämistä koskeva lainsäädäntö

arvoisa puhemies

hallitus alibudjetoi tietoisesti

hallitus joutuu myöntämään sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnalle jo toista kertaa lisämäärärahaa vaikka oli erittäin hyvin tiedossa jo varsinaista talousarviota laadittaessa että raha ei tule riittämään

kiviniemen hallitus pelaa tietoisesti aikaa

jo tässä on todettava että perussuomalaiset eivät tällaista maamme myymistä kuuden hallituspuolueen toimesta voi hyväksyä ja esittävät hallituksen esityksen suorastaan kauhupaperin hylkäämistä

jos nykyinen hallituskoalitio jatkaa takausesitys todennäköisesti annetaan eduskuntavaalien jälkeen kun ei enää tarvitse pelätä kansalaisten suuttumusta

todella noloa jopa loukkaavaa on kuitenkin valtavien eurokriisipakettien hätäiset käsittelyt jopa eduskunta ohittaen vuodesta toiseen

miksi hallitus alibudjetoi

perussuomalaiset ovat esittäneet miljoonan euron lisärahoitusta ensi vuodelle käsittelyaikojen lyhentämiseksi inhimilliselle tasolle

kuntien yhdistäminen merkitsisi kansalaisten vaikutusmahdollisuuksien vähenemistä entisestään koska heidän tarvitsemistaan perus ja muista lähipalveluista päätettäisiin entistä kauempana ja paikallisolosuhteet jäisivät helposti huomioon ottamatta

kunnallisvaalien yhteydessä valittavan seutuvaltuuston etuna on useiden hajanaisten kuntayhtymien kokoaminen yhteen hallintoon ja seutuvaltuutettujen selkeä vastuunkanto alueellisista tehtävistä kuten maankäytöstä liikenteestä asumisesta elinkeino ja työllisyyspolitiikasta sekä erikoissairaanhoidosta

perussuomalaisten mielestä eduskunnan tulee korjata lisäbudjettiesitys siten että panostetaan hyvinvointiyhteiskunnan perusedellytyksiin

hallitus on todennut koulutuksen olevan sen keskeinen painopistealue johon panostetaan

hallituksen antamat takuut ja lainat ovat jyrkästi kansan oikeustajun vastaisia suorastaan moraalittomia ja myös eu sopimuksen vastaisia

mikäli kansanvaltaiseen seutuhallintoon mennään tulee sille osoittaa myös nykyisiä valtionhallinnon tehtäviä kuten elyn eli elinkeino liikenne ja ympäristöviraston tehtäviä sekä valtion näihin tehtäviin osoittama rahoitus

nykyisten kuntayhtymien hallinto on surkuhupaisaa

tosiasiassa puolueiden piirisihteerijuntta valitsee kuntayhtymien valtuustojen ja hallitusten jäsenet johtuen monimutkaisesta puolueiden kannatuksen jyvitysjärjestelmästä kuntayhtymän alueella

onko tässä mitään järkeä

suuri osa maamme kunnista on pakotettu korottamaan veroäyriään kiinteistöverojaan sekä erilaisia maksuja ja taksoja

tästä huolimatta kun tien työllistämistoimet ja hyvinvointipalvelujen kuten hoitopalvelujen taso tulee kunnissa laskemaan

nykyistä keinotekoista hyvää taloudenhoitoa vääristävää ja keinottelijoita suosivaa tukijärjestelmää ei tule hyväksyä

kuntayhtymien poliittisten edustajien vastuunkanto kansalaisille ylikunnallisten tehtävien hoidosta on olematon

oikeudenmukainen ja talouspoliittisesti tervehdyttävä vaihtoehto on että ylivelkaisissa maissa toteutetaan velkasaneeraus

hallituksen metropolipolitiikka perustuu huippuosaamisen ja innovaatiotoiminnan keskittämiseen metropolialueelle jota tukemaan halutaan muodostaa tarvittava infrastruktuuri

kun vielä otetaan veronkorotuksen välilliset vaikutukset kuten työttömyyden nousu veronkorotuksesta aiheutuvat kokonaismenot ovat hyvinkin saatuja verotuloja korkeammat ja yhteiskunnalliset vaikutukset kaiken kaikkiaan hyvin negatiiviset

kuntien kriisi elvyttämistoimien vähäisyyden vuoksi merkitsee myös kansalaisten eriarvoisuuden kasvua paitsi taloudellisesti ja sosiaalisesti myös alueellisesti

jos maa ei noudata vakaustavoitteita ja jopa antaa valheellisia tietoja taloudestaan on parempi että tällainen maa toimii euroalueen ulkopuolella

metropolista on tarkoitus luoda suomen elinkeinotoiminnan kansainvälisesti kilpailukykyinen keskus

eli kannatan edustaja tuupaisen esitystä

nämä asiat tulee toki ratkaista mutta metropolialueen ja koko suomen menestymisen ja hyvinvoinnin kannalta on oleellista selvittää ja päättää mihin me tulevaisuudessa keskitymme

perussuomalaiset suhtautuvat kriittisesti esityksiin työmarkkinoiden eläkkeiden terveydenhoidon sekä sosiaalietuuksien sääntelemisestä sekä verotuksen kohdentamisesta tasaveron suuntaisesti

onko hallituksen takataskussa mitään toimia kuntarahoituksen työllistämistoimien ja peruspalveluiden turvaamiseksi

esitys laiksi taksinkuljettajan ammattipätevyydestä annetun lain muuttamisesta on sinällään hyvä ja vastaa esimerkiksi eläköitymisiän korotuspaineisiin

mitä enemmän eussa on ongelmia sitä enemmän euta viedään liittovaltion suuntaan puuttumalla yhä enemmän kansallisvaltioiden budjetteihin veroihin ja muuhun rahoitukseen ja jopa sisäisiin asioihin ohjeistamalla hyvinvointipalvelujen tuottamista ja sisältöä

selvityksen mukaan helsingin seutua pidetään jo nyt eräänä euroopan innovatiivisimmista alueista jonka kyky houkutella ulkomaisia investointeja yrityksiä ja huippuosaajia ei kuitenkaan ole kovin hyvä

on kuitenkin syytä muistaa että maassamme on rajoitettu taksilupien saanti määrällisesti paikkakuntakohtaisesti kuten myös ajovuoroissa olevien autojen määrä

näin jaetaan taksiliikennöinnille tarjolla oleva kakku tasapuolisemmin ja siten että taataan ammatinharjoittajille riittävät tulot elannon hankkimiseen

yhtenä selityksenä esitetään pääkaupunkiseudun ydinalueiden korkeaa hintatasoa joka ajaa väljempää asumista tavoittelevia yhä kauemmas työpaikoista